sama suunta jatkuu tässäkin talousarviossa

uudessakaan järjestelmässä jäsenmaiden ongelmia ei tule missään tapauksessa hoitaa automaattisesti

kuitenkin jatkossakin jos sellainen tilanne eteen tulee vakuuksien mahdollisuus on selvitettävä jos euroopan rahoitusvakausvälineeltä tukea haetaan

hyvinvoinnin säilyttäminen vaatii myös parempaa tuottavuutta jäykkien rakenteitten uudistamista ja sitä että kansalaiset ovat mahdollisimman laajasti mukana työelämässä

innovaatiot teknologian entistä parempi hyödyntäminen ja uudet palvelutuotannon tavat tuovat julkiseen talouteen pelivaraa ja säästävät samalla veroeuroja

kokoomuksen tavoite on se että talous toimii hyvinvointia luovalla tavalla

hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi aivan samoin kuin kuluvan vuoden toinen lisätalousarvio on edelleen viritetty erittäin elvyttäväksi

poliitikkojen tehtävä on estää markkinoitten ylilyönnit

suomi toi mukaan paitsi imfn myös yhteistoimintalausekkeet joilla vahvistetaan luotonantajien vastuuta

merkittävin elvytyslinjaus on se että hyvinvointipalveluiden tasosta pidetään kiinni ja valtiontalouteen näin syntyvä merkittävä vaje katetaan ottamalla lisää velkaa

kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa tukensa hallituksen toimille euroopan talouden vakauttamisessa

toisaalta näillä yhteistoimintalausekkeilla myös kannustetaan maita pitämään omat taloutensa hyvässä kunnossa vastuullinen taloudenpito kun vähentää suoraan lainanhoidon kustannuksia

nämä kaikki ovat konkreettisia osoituksia siitä ettei hallitus ole hoitanut nuorisotyöttömyyttä pelkästään perinteisillä aktivointitoimilla vaan koulutukseen ja osaamiseen panostaminen ovat erittäin tärkeässä roolissa

kokoomuksen eduskuntaryhmä painottaa että työn verotus on kyettävä pitämään tasolla joka edistää työn tekemistä ja uusien työpaikkojen syntymistä

samalla on kuitenkin jo kiinnitettävä huomiota siihen että pitemmällä aikavälillä on valtiontalous saatettava tasapainoon

koko uusi eurooppalainen vakausmekanismi tähtää siihen että liian suuria riskejä ei oteta ja maat huolehtivat taloudestaan paremmin

tätä edesauttavat esimerkiksi hallituksen tekemät onnistuneet arvonlisäveropäätökset ja tästä asiasta haluaisin ryhmäpuheenjohtaja kallille sanoa että siinä että pääsimme niin hyvään ratkaisuun olin tunnistavinani kyllä merkittävää kokoomuksen keskustelunavausta ja myötävaikutusta

tämä on kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä aivan oikea linjaus

kotimarkkinoiden kysyntää on pidetty yllä ja rakennusteollisuutta auttavat muun muassa useat infrastruktuurihankkeet sekä tuettu vuokra asuntotuotanto

tämän minidebatin loppuun täällä on kolme puheenvuoroa edustajat soini lapintie ja zyskowicz ahaa ja edustaja jungner vielä ilmoittautuu sen jälkeen sitten siirrymme tuonne puhujalistan puolelle

ilman näitä hallituksen tarkkaan harkittuja ja kohdennettuja elvytystoimia työttömyysluvut olisivat varmasti nykyistä synkemmät

talousarviossa ja lisätalousarviossa käynnistetään nopeasti hankkeita ja investointeja jotka tuovat työtä eri puolille suomea

yksi viiva söi ensin väriviiva seitsemän lakiehdotuksen että eduskunta pysyy ensimmäistä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän kahdeksan lakiehdotuksen ja lakialoitteisiin lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen

nuoria tuetaan työuralle myös esimerkiksi hyvin käyntiin lähteneen nuorten palkkatukimallin eli sanssi kortin jatkamisella sekä panostuksilla nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

tähän teemaan vielä yksi lisäkysymys

me suomalaiset otimme kuitenkin noista karvaista kokemuksista opiksemme ja sitä me edellytämme jatkossa myöskin muilta eu ja euromailta

huomiota eivät jää vaille myöskään työelämässä pidempään olleet

ilahduttavaa on että hallitus on todella onnistunut turvaamaan työpaikkoja ja määrätietoisen elvytyksen tulokset alkavat nyt jo näkyä

hyvästä ja vastuullisesta taloudenpidosta viestii kiistatta se että saimme toissapäivänä parhaan mahdollisen luottoluokituksen omille valtionlainoillemme

toimet ovat kohdistuneet erityisesti yritysten toimintakyvyn ja rahoituksen turvaamiseen sekä selvästi ongelmista kärsiville toimialoille kuten rakennusalalle metsäsektorille ja laivanrakennusteollisuuteen

kokoomus haluaa korostaa että yhteisiä varoja on jatkossakin käytettävä vastuullisesti ja suunnitelmallisesti siten että ne takaavat kaikille suomalaisille hyvinvointia myöskin tulevaisuudessa

edustaja salonen lisäkysymys

esimerkiksi yritysten tutkimus ja kehitystoiminnan rahoitusta kasvattamalla on tuettu innovaatioita ja uusien työpaikkojen luomista

otetaan yksi kierros ryhmittäin sen jälkeen ministerille välivastauspuheenvuoro ja sitten jatketaan tämä debatti loppuun

tällaisia suomen kilpailukykyä ylläpitäviä kohteita ovat muun muassa koulutusjärjestelmän työnteon yrittäjyyden infrastruktuurin sekä tutkimus ja kehitystyön tukeminen

kriisitilanteet osoittavat sen kenellä on todellista kykyä vastuunkantoon ja pitkäjänteiseen työhön nimenomaan suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi

uusia työpaikkoja tulee syntymään myös uusiutuvan energian edistämispaketin päästessä vauhtiin ja näin tapahtuu siis jo tämän vuoden talousarvioesityksen myötä

tässä vaiheessa todettakoon että suomalainen metsäluonto on siivittänyt meidän suomalaiset mieshiihtäjät kultaan elikkä tämä ikään kuin ministerillekin alkupuheenvuoron jälkeen tiedoksi

hallitus on osoittanut että vaikeissakin tilanteissa vastuuta kannetaan vaikkei se olisikaan helppoa eikä mukavaa

työllisyystilannetta on kuitenkin seurattava jatkuvasti ja toimenpiteitten mitoitusten ja ajoitusten suhteen on elettävä ajassa

kokoomuksen eduskuntaryhmä luottaa hallituksen tehneen irlannin lainojen takaamisessa oikean tilannearvion ja tukee tehtyä ratkaisua

toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen kolmas asia on nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

yritetään pysyttäytyä sen minuutin määräajassa

sinivihreä hallitus on osoittanut elävänsä ajassa ja se on tehnyt oikeita linjauksia niin nyt käsillä olevan taloustilanteen kuin myös tulevaisuudenkin suhteen

on aivan totta niin kuin valtiovarainministeri täällä omassa esittelypuheenvuorossaan totesi että valtion toimilla emme kerta kaikkiaan pysty talouskasvua tai työllisyyttä kokonaan kääntämään mutta nyt on todella tehtävä kaikki se mikä tehtävissä on

hallitus hieman toisin painotan kuin puheenjohtaja kalli kun kuunteli häntä niin välillä tuntui että kyseessä on keskustan vähemmistöhallitus mutta minä haluaisin sanoa näin että hallitus on hyvässä yhteisymmärryksessä tehnyt sosiaalisesti oikeudenmukaisen valinnan suunnatessaan merkittäviä etuusparannuksia erityisesti niille jotka eivät omalla työllään pysty hyvinvointiaan parantamaan

voimakkaan elvytyksen lisäksi tässä talousarvioesityksessä näkyy myös hyvin selvästi hallituksen vahva sosiaalinen omatunto jonka mukaisesti autetaan kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia

oikeudenmukainen päätös on myöskin se ettei kuluttajahintojen mahdollisen alentumisen anneta vaikuttaa tärkeitten sosiaalietuuksien tasoon

ansiotuloverotuksen ei anneta kiristyä mikä onkin ainoa oikea ja kestävä linja tässä taloustilanteessa jotta kotitalouksien ostovoima säilyy

samalla aloitettiin eläkeläisten verotuksen oikeudenmukaistaminen minkä johdosta yhdenkään eläkeläisen veroaste ei ole palkansaajan veroastetta korkeampi

jo aiemmin toteutetut tuloveron kevennykset ovat voimakkaasti lisänneet kansalaisten käteenjäävää tuloa ja auttaneet suhteellisesti eniten juuri pienituloisia kuten pienillä palkka ja eläketuloilla eläviä

ensi vuoden budjetissa on myös yksi historiamme merkittävistä eläkeparannuksista kun takuueläke astuu voimaan

budjettiesityksessä kaikkein pienituloisimpien veroja kevennetään edelleen ja keinoksi on valittu kuntaverotuksen perusvähennyksen merkittävä korottaminen

tällä hallituskaudella ilmastonmuutoksenvastainen taistelu ja energiapolitiikka ovat olleet yksi kaikkein merkittävimmistä asiakokonaisuuksista

seuraavaksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä

tämä tukee erityisesti pienituloisia palkansaajia työttömiä eläkeläisiä sekä esimerkiksi äitiys tai vanhempainrahaa saavia

sitten palataan keskustelun aloittajaan edustaja kivelään

kiitoksia

tämä sama periaate näkyy myöskin siinä että kunnille koituvat veromenetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtion kirstusta

jälleen meillä on kiista siitä minuutin pituudesta

gustafsson

sitten siirrymme puhujalistaan

esimerkkeinä muista tärkeistä sosiaalisista uudistuksista isyysvapaa pitenee kahdella viikolla osittaista hoitorahaa korotetaan ja samalla etuus ulotetaan myöskin yrittäjille

jatkossa minimipäivärahat siis seuraavat kustannustasoa ja säilyttävät siten ostovoimansa

edustaja niikko tekin olette aika kaukana tästä sopimuksesta

kokoomuksen eduskuntaryhmä kiittää hallitusta erinomaisista energiapäätöksistä joiden avulla otetaan rohkea harppaus kohti päästötöntä suomea

näin esimerkiksi energiaveron korotusta kompensoidaan kaikkein pienituloisimmille

jo aiemmin lapsilisiä on nostettu monilapsisten ja yksinhuoltajaperheiden osalta ja he jos ketkä ovat tutkimustenkin valossa kaikkein eniten tätä tukea tarvinneet

päätökset lisäksi parantavat merkittävästi energiaomavaraisuuttamme sekä tukevat työllisyyttä talouskasvua ja uusien teknologioiden kehittämistä

samalla indeksiin sidotaan lapsilisät kokoomuksen tavoitteen mukaisesti ja jo aiemmin tällä vaalikaudella taloudellisesti vaikeimmassa asemassa olevien eli monilapsisten ja yksinhuoltajaperheiden lapsilisiin on tehty korotus

kokoomuksen eduskuntaryhmä on erityisen iloinen myös siitä että budjettiriihessä päätettiin lisätä sotiemme veteraaneille annettavaa tukea ja kuntoutusta ja myös maaseudun yrittäjien taakkaa helpotetaan pidentämällä vuosilomaa ja lisäämällä lomituspalveluita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä minunkin muistikuvani mukaan nimenomaan tässä salissa ja kyselytunneilla on keskusteltu hallintoneuvostojen tehtävistä ja nimenomaan näitten kahden valtioenemmistöisen yhtiön osalta

tällä hetkellä tästä uusiutuvasta energiasta valtaosan tuottaa metsäteollisuus omien prosessiensa yhteydessä

opintotukea ollaan muutenkin uudistamassa kokopäiväistä opiskelua tukevaan suuntaan ja tästä on lukuisia toimenpiteitä myöskin ensi vuoden budjetissa

minun täytyy sanoa että olen hieman toista kotimaista kieltä mukaillen häpnadilla lyöty kun edustaja zyskowicz ei halua käyttää puheenvuoroa

jatkossa yhä useampi siirtyy työvoiman ulkopuolelle ja samaan aikaan talouskasvumme uhkaa pysyvästi hidastua

hyvät edustajat nyt minä esitän todella vakavan vetoomuksen

tämän vuoksi onkin ehdottoman tärkeää että metsäteollisuuden kilpailukyvystä pidetään kiinni ja samalla luodaan pohjaa myöskin metsäteollisuuden uusille investoinneille sillä näissä prosesseissa syntyvä uusiutuva energia on markkinaehtoista eikä vaadi veronmaksajien tukea

ja muistelenpa nähneeni sellaisen televisiohaastattelunkin jossa ainakin toisen yhtiön toimiva johto varsin voimakkaasti toi esille että hallintoneuvostomalli ei ole toimiva ja esitti tilalle tällaista neuvottelukuntamallia

lähestytään tätä meidän päiväjärjestyksemme asiaa tätä sopimusta ja tämmöinen ajankohtaiskeskustelu lähi idän ja vähän laajemmastakin maailmanpoliittisesta tilanteesta ja historiasta päättyy nyt tähän

arvoisa puhemies

sitten ministeri koskinen

ainoa keino nykytason hyvinvoinnin ylläpitoon on saada kaikki työhön kykenevät osaltaan auttamaan tämän tehtävän suorittamisessa

haluaisin vielä hieman tarkennusta ministeriltä

uusiutuvan energian tavoitteen täyttämisessä metsäenergia on muutenkin merkittävässä roolissa

kiitoksia pääministeri

vihreä verouudistus osoittaa että me teemme vaikuttavaa ympäristö ja työllisyyspolitiikkaa emmekä pelkästään puhu siitä

hallitus on tarttunut työllisyyshaasteeseen sen vaatimalla vakavuudella

kelamaksu eli käytännössä työllisyysveron poisto tarkoittaa sitä että työnantajilta poistui maksu jota on kerätty suoraan osuutena työnantajan maksamista palkoista

ja viimeinen lisäkysymys edustaja zyskowicz

tärkeää on mielestäni myöskin se että tulee huolehtia siitä että puubiomassan entistä tarkempi korjuu metsistämme ei johda metsien ravinnetaseen köyhtymiseen

nuorille ja muille erityisryhmille tarjotaan koulutusta oppisopimuspaikkoja ja työharjoittelua jotta kaikki saataisiin pidetyksi työelämässä tai opinnoissa mukana